sitä on nyt sitten tässä rajaliikenteen yhteydessä ja me olemme mukana siinä varmasti vähemmän kuin ehkä venäläiset mutta joka tapauksessa tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys kyllä kuuluu hallituksen hyviin esityksiin tämä nyt käsitellä käsittelyssä oleva hallituksen

sitten edelleenkin tähän esitykseen

täällä on muutama muutos joka ehkä vaatisi tässäkin jo keskustelua

tämän hetken tilanne on se että mikäli katsotaan jonkin eläimen kannan säilymisen vaarantuneen riistanhoitoyhdistyksen alueella niin silloin on riistanhoitopiirin kiellettävä tällaisen eläimen metsästäminen tai rajoitettava sitä

mutta sitten tässä uudessa esityksessä sanotaan että voidaan tehdä näin

ei siis ole tällaista imperatiivista tilannetta että käsketään vaan todetaan että voidaan

jos työ kiusanneen puhemies eun lauri oinosen toivomus on sympaattinen

keski euroopassa on paljon esimerkkejä näistä toimivista ekologisista käytävistä jotka joko ylittävät tai alittavat esimerkiksi moottoriteitä

täällä todettiin valvonnasta valvonnan tarpeellisuudesta ja itse haluan myös sitä painottaa

nämä toimivat niitten pitää olla vain hyvin suunniteltuja niitten pitää olla kyllin leveitä kyllin suojaisia ja sitten myöskin aidattuja tarpeen mukaan niin ettei tapahdu esimerkiksi paljon puhuttua hirvionnettomuuksien lisääntymistä

arvoisa puhemies

eli näitä ei siinä mielessä aivan oikein tällaisiin ongelmallisiin lohiportaisiin voi verrata ja lohitiet taas toimivat silloin kun niissä on kylliksi vettä ja virtaus on riittävä

sehän kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan ja oikeusministeri brax sitä on kertonut valmistelevansa

puhemies

mitään uutta sellaista ei ollut tarjolla joka olisi nopeasti vaikuttanut lainsäädännön keinoin ilmastonmuutoksen hillintään ja työllisyyden parantamiseen siis tähän tällä hetkellä menossa olevan kriisin hoitamiseen

arvoisa herra puhemies

hollywoodin elokuvissa se on nähtävissä ja jatkossa edelleen muualla

tämä maakotkien reviiriperäisten ongelmien kustantaminen sen siirtäminen johonkin muuhun eläimeen joka aiheuttaa vahinkoja petoeläimeen on tietysti vaikeata koska se ei ole sellaista samanlaista reviirikäyttäytymistä mutta kuitenkin olisi hienoa löytää joku muu vaihtoehto kuin tappaminen esimerkiksi susien kohdalla jotka eksyvät poronhoitoalueelle

on myös olemassa alan subspesialiteetti ja yhdistys joka pyrkii edistämään liikennelääketieteen osaamista

nyt käsittelyssä oleva esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta ei ole hyvä ja tämän vuoksi kannatan ed

se ei ole mikään uusi tilanne mutta tämän kaiken hallinta olisi tietysti se varsin tärkeä iso asia johon pitäisi kiinnittää huomiota

kuitenkin tässä laajassa ilmaisjaossa jota vielä sitten varmasti te edistitte ja muutenkin edistettiin siitäkin lähtökohdasta mikä alun pitäen tuli komissiolta on se ongelma että päästökaupan hintaa tästä yksi penniin päästöyksikön hinta päästökaupassa saattaa mennä niin matalaksi että ohjausmomentti kärsii se on liian matala

kun lääkäri antaa oman osuutensa tässä ajokorttiprosessissa se on tähän saakka ollut aika mekaanista

sitä myös ed

laxell omassa puheenvuorossaan viittasi siis kuuloliiton kantaan lähetysten etenkin lastenohjelmien tekstityksestä televisiossa on tärkeä asia

sitähän muutettiin muutama vuosi sitten ja pääkysymykseksi on tullut tuollaisen kellotaulun piirtäminen ja siihen viisareiden osoittaminen mitä kello nyt mahtaa tällä hetkellä olla

ennen kaikkea kysymyksessä on merkittävä teko siinä mielessä että tämän jälkeen valtionveron avulla on sitten valtion budjetin kautta maksettava kansaneläkelaitoksen menoja

olette aivan oikeassa

myöskin rautaruukki tekee erittäin hyvin terästä ei siinä ole ongelma vaan ongelma on se että se on kaiken kaikkiaan niin laaja ja tämä kritiikkihän ei tietenkään aina koske ainoastaan suomen teollisuutta vaan monesti muidenkin eu maiden teollisuutta

yleensä huolimatta siitä onko asianomainen joka tulee hakemaan lääkärintodistusta kovin muistamaton tai ei niin hän tietää että tällainen kellotaulu pitää nykyään piirtää ja sitä voi kotonakin vähän ikään kuin treenata

olisi kyllä syytä kannustaa sekä yleisradiota ehkä hallintoneuvoston kautta tai muuten myös ihan lainsäädännöllä että tuota tärkeää asiaa joka on ihan perustuslaillinen kysymys nimenomaan kuurojen ihmisten kohdalla

tämä esimerkkinä

enää niitä ei laskuteta työnantajalta ja tämä lisää valtion velanottopainetta

ongelma kun tästä asiasta äänestettiin vaikka äänestystulos tietysti aina tiedetään etukäteen oli se että oppositiosta ainoastaan vasemmistoliitto ja yksi sosialidemokraatti nimittäin ed

siis sata on hävinnyt ilmeisesti salametsästetty myrkytetty tuhottu tapettu tavalla tai toisella ja samalla tietysti se luonnollinen kannan lisäys on hävinnyt myös

esimerkkinä siitä millä lailla jo nyt tämä on esimerkkitapauksena toimimassa esimerkki löytyy samalta puiston alueelta eli pallas yllästunturin kansallispuistoalueelta sen pohjoisosasta enontekiöltä pyhäkerosta

edelleen sen hyvin kalpeat positiiviset vaikutukset työllisyyden tukemiseen on osoitettu varsin vähäisiksi eikä ole pystytty mitenkään konkreettisesti osoittamaan että tämä teko lisäisi työllistämistä

arvoisa puhemies

eli tämä petoeläintilanne suomessa on todella ongelmallinen

se miten hyvin lääkäri pystyy tuon todistuksenantotilaisuuden vastaanoton yhteydessä sen muistamattomuuden alkavan dementian tai muun todeta on taas toinen asia

yhdyn kyllä niihin ajatuksiin että pitäisi olla sellainen politiikka että se on hyväksyttävissä ihmisten mielissä eikä niin että lähdetään nyt sitten petojahtiin eri syistä vaikkapa eu vastaisuuden lippua heiluttaen tai mitä milloinkin mutta tietysti juuri tämä susikannan muutos on asia joka arveluttaa

tässä on kysymys nimenomaan korjausavustuksesta jolla voidaan parantaa energiatasetta tai suorasta energia avustuksesta jolla voidaan muuttaa esimerkiksi öljylämmityksestä pellettiin

asiantuntijat valiokunnassa vaativat pyhäkeron rakentamista hissiä sinne koska eteläosaan myöskin pallaksella ollaan rakentamassa uutta

se mikä aikaisemmin päätettiin että pitää joka kerta potilaan ilmestyessä vastaanotolle arvioida potilaan autolla ajokyky oli kyllä huti

toinen vaikutus joka kuuluu tähän joukkoon kalpeahkot positiiviset vaikutukset kohdistuu siis kuntatalouden puolelle mutta se tuki olisi voitu toisella tavalla toteuttaa ei poistamalla kaikkia kokonaisuudessaan siis työnantajan kansaneläkemaksua

samoin merisiika on tuolla alueella pitkällä aikavälillä katsottuna ollut uhattuna

toinen asia joka on ollut viime aikoina viime viikkoina ehkä jo kuukausi sittenkin esillä on hallituksen ohjelman kirjaus marjan ja hedelmäntuotannon esteet selvitetään pohjavesialueilla

siitä hudista on seuraava huti tämä mikä liittyy nyt tähän ampuma aselainsäädäntöön mutta se siitä

se on alun perin toinen kuin nykyinen mutta molemmat siis sekä se alkuperäinen että nykyinen ovat ekologisesti luonnon kannalta väärin valittuja ja tällaista kuluttavaa paikkaa ei pitäisi nyt valita kolmatta kertaa

toivon ja uskon kyllä että myöskin maa ja metsätalousministeriössä on ihmisiä jotka ovat tästä huolissaan

arvoisa puhemies

joka tapauksessa on tärkeätä että liikennelääketieteen osaaminen myös lääkäreiden keskuudessa lisääntyy

tässä olisi varmasti ollut tämän asian käsittelyssä paikallaan yhtenäinen kanta sen puolesta että ei mennä hyväksymään sen kaltaista sopimusta joka jatkossa ei turvaa luonnonlohikantaa tornionjoessa

tämä on herättänyt epäilyn siitä että hallituksessa heille nyt halli jäähallin hallituksessa väljennettäisiin niitä ohjeita jotka liittyvät esimerkiksi pestisidien käyttöön pohjavesialueilla

tästä syystä todella kannatan ja omalta puoleltani siis

se on lai

mutta haluaisin itsekin painottaa nimenomaan kiskoliikenteen merkitystä myös jatkossa ja haluaisin alleviivata myös sitä että meillä on tällä hetkellä henkilöliikenne kohtuullisen hyvin hoidettu kun ajatellaan minkälaisia haasteita on aiheuttanut heikko radanpidon perusrahoitus ja se että vr hoitaessaan tätä toimea suomessa joutuu pitämään myös henkilöliikennepalveluverkkonsa varsin kattavana koko maata ajatellen

esitän tämän lain hylkäämistä niin että se on nyt mahdollista hylätä tässä toisessa käsittelyssä

vielä muutama sana ilmastonmuutosulottuvuudesta

niin kuin aikaisemmin on jo todettu eu on todella ollut ilmastonmuutoksessa eturivissä globaalisti ennen kioton sopimusta

mustajärven mainitsema näennäinen kritiikki mitä lapin liitosta tuli ei ole asiaa eteenpäin vienyt

se mikä on myös tärkeätä tässä luonnonlohikannan voimistamisessa on tietysti se linja mitä maa ja metsätalousministeriö tulee jatkossa vetämään kalastuksen sallimisessa suomen rannikon alueella

kaikissa niissä on euroopan unioni ollut se junan veturi ja nyt niin kuin on todettu tilanne on hiukan toinen

vaikka se katto siellä pysyykin laskennallisesti niin toimenpiteet suoritetaan muualla muilla mantereilla kuin euroopan unionin alueella ja vielä niin että ne saattavat olla pitkälti näennäisiä tai niin että ne joka tapauksessa suoritettaisiin

joulukuun eurooppa kokouksessa alkoi eun ote lipsua näissä asioissa

täällä ministeri pekkarinen tänään vakuutti että suomen edustajat tuossa eurooppa kokouksessa saivat hyvää aikaan eli mahdollisimman paljon päästöoikeuksia suomen teollisuudelle

siinä mielessä ja myös palvelujen laatukin huomioiden vrää voi tässä kyllä kiittää etenkin sen edellistä vastuuhenkilöä pääjohtaja kuitusta joka oli erittäin hyvin hoitanut mielestäni tuon työnsä

kun kiinassa hiilivoimala muutetaan ehkä tehokkaammaksi niin muutoksessa mukana oleva taho vaikkapa ruotsin valtio voi laskea sieltä itselleen päästöoikeuksia hyödyksi

tässä on maa ja metsätalousministeriöllä ollut kyllä syynsä myös kun ajatellaan miten tornionjoen lohikantaa olisi pitänyt paremmin suojella

se oli se isänmaallinen toimenpide joka ei ollut ilmastonmuutoksen näkökulmasta oikein eikä planeetan onnellisuuden kannalta oikein

hemmilän puheenvuoron huomiona vain se että vaikuttaa todella siltä että suomen asema tietoyhteiskuntana on taantunut suhteessa moniin muihin yhteiskuntiin muihin maihin ja siihen teknologiakehitykseen mikä maailmassa on tapahtunut

aikaisemmin eun linja oli se että vähintään puolet hiilidioksidivähenemistä pitää tehdä eun alueella

no miten suomen oma ilmasto ja energiastrategia joka on eduskunnassa talousvaliokunnan käsittelyssä jolleka muut valiokunnat esimerkiksi liikenne ja vaikkapa maa ja metsätalousvaliokuntakin kai jo ja ainakin ympäristö valiokunta ovat antaneet lausuntonsa

laukkanen totesi omassa puheenvuorossaan niin tässä jätetään nämä omat insentiivit omat toimet vähemmälle ei eun sisällä mennä parempaan suuntaan

olemme paljon puhuneet viime aikoina sähköautoista

me olemme ikään kuin menettäneet sen aseman mikä meillä on ollut ja yksi ilmenemismuoto on nimenomaan tämä tietotekniikkaongelma mikä meillä on terveyden ja sairaanhoidossa

ne antavat vielä odottaa itseään nämä sähköhenkilöautot ja nimenomaan ilmastonmuutoksen hillinnässä joukkoliikenteellä on tärkeä osuus erityisesti kiskoliikenteellä

hyvä esimerkki tästä on se että puolan kivihiilienergiatuotanto sai varsin paljon huomiota ja ymmärtämystä brysselissä

sekä tietokoneohjelmissa että siinä miten terveyskeskukset sairaanhoitopiirin keskussairaala miten eri sairaanhoitopiirit keskenään ja sitten yliopistolliset keskussairaalapiirit keskenään kommunikoivat

kööpenhaminan kokous tulee olemaan entistä vaikeampi

myöskin yhdysvaltojen päästökauppa voi joutua arvioimaan näitä asioita uudelleen ja niin sanottu tiekartta kööpenhaminasta se on entistä vähän tietää sanottua tiekarttaa poznanista kööpenhaminaan on entistä vaikeampaa lukea ja tie on entistä kivisempi

mutta hänen vastaustaan on uudelleen vielä pakko siteerata sen takia että se tulee asiakirjoihin täsmällisesti lainaus edellisestä johtuen siis tästä jaosta on viittasin kansallinen eu

energiamääristä ja muista kasvihuonepäästöistä voi laskea että kokonaispäästövähennys tavoiteurassa vuonna kartoitetaan selvitä vuoden

pyydän siis kuulu

luin uudelleen tämän

idästä johtuen ei strategiassa ole selvää laskelmaa kokonaispäästötavoitteesta vuonna taisto takacs voitti herkkiä määrittää muusta kai surakan sähköistystä

tämän otsakkeen takana on uuden tyyppinen sekakäytäntöjärjestelmä jossa on mukana sekä vuokra asunto että asumisoikeustalolainojen korkotuki samassa yksikössä eli rakennetaan asunto osakeyhtiötaloja joissa vuokralaisella on oikeus lunastaa asunto omakseen

arvoisa puhemies

hienoa että ed

käytännössä ja yksinkertaistaen tämä asia on sen tyyppinen että aluksi avataan vuokra asuntotuotantoon tarkoitettu talo asunto osakeyhtiö ja kahden vuoden aikana vuo tiaisella

näin ollen kun eun missio on olla eturivissä ei nyt ainakaan suomen strategia ole tätä missiota tukemassa

mutta mielestäni on vain ongelma että vihreätde gröna puolue tukee hallitusta kokonaisuudessaan ja se on kokonaisvaltaisesti nähden ongelma

tässä ed

tai kahden vuoden kuluttua vuokralaisella alkaa mahdollisuus ostaa asunto omistusasumista varten

tässä tilanteessa tietysti on kysymys noussut esille siitä valinnasta millä tavalla valitaan ja valikoituvat vuokralaiset otetaanko alusta alkaen huomioon se että he ovat valmiit hyväksymään tämän omistusasuntomahdollisuuden ja pyrkivät lunastamaan asunnon omakseen vaiko ei

siitä onkin syytä kyllä todeta että tuosta talouskriisistä pitää päästä ulos nimenomaan ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla kestävä kehitys huomioiden

asiantuntijakuulemisessa esitettiin näkökulma että pitäisi valita näihin vuokra asuntoihin nimenomaan sellaisia asukkaita jotka ovat valmiit hankkimaan asunnon omaksi tai joilla on taloudellisia edellytyksiä siihen

se on erittäin tärkeä asia

kun täällä aikaisemmin on puhuttu työpaikoista niin se on myös tapa pitää suomi työpaikkaomavaraisena ja lisätä näitä työpaikkoja viedä suomi teknologian kehitystiellä eteenpäin

vaan tule

ei mahdollista vaan tulee myös asukasvalinnoissa noudattaa yleistä aravakäytäntöä eli ensisijaisesti kysymyksessä ovat asunnottomat henkilöt kiireellisemmässä asunnon tarpeessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat

mutta sitten tähän vastaukseen muilta osin

siteerattiin tätä toisen sivun ensimmäistä kappaletta ja tässä siteerauksessa kyllä aivan selvästi käy ilmi se että hallitus ei todellakaan ole peruuttanut tätä eläkeiän nostopäätöstä ja nyt on sovittu työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdeksästä kuukaudesta jona aikana tulisi etsiä vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta siis on edelleenkin preesensissä tämä asia ja sitten hallitus ei tänä aikana ryhdy toimenpiteisiin eläkeiän nostamiseksi

arvoisa herra puhemies

näin ollen tämä asia ei muutu

poikkeustilanteita toki on ja voidaan tätä etusijajärjestystä nykyisenkin lain mukaan joissakin tapauksissa sillä tavalla soveltaa että voidaan ottaa ikään kuin jonon ohi jostakin erillisestä syystä hakijoita

niinhän hän vastasi tähän minun huomautukseeni

sen takia että ääreisilmiöt lisääntyvät sateisuus lisääntyy talvella

todella hyviä puheenvuoroja on käytetty ja tuo ed

mongoliassa missä näinkin tapahtuu se tappaa sen heidän karjansa joka on ulkona joka on tottunut vähälumisuuteen laiduntamaan ottamaan lumen alta heinää ja niin edelleen

omasta puolestani haluaisin todeta että sekä upm että stora ovat molemmat sellaisia suurilla puujaloilla seisovia jättiläisiä jotka tähtäävät globaaleihin markkinoihin ja jotka näkevät näitä kolmioita etelä amerikka latinalainen amerikka toisaalta kiina ja sitten eurooppa siellä yhtenä kulmana mutta nimenomaan niin että ne voitot tulevat jostakin muualta kuin pohjois euroopasta tulevaisuudessa

siis tämä ongelma on koko pohjoisella pallonpuoliskolla

mutta keskilämpötila esimerkiksi viime vuoden loppupuolella oli korkeampi kuin koskaan ja nimenomaan loppuvuodesta

asiasta on myös pidetty niin kuin pääministeri totesi lehdistötilaisuus tai sen taisi todeta valtiovarainministeri ja muun muassa helsingin sanomat siteeraa

arvoisa puhemies

haluan itse edelleen painottaa sitä asiaa että olen samaa mieltä siitä että metsästäjät tekevät hyvää riistanhoitotyötä siitä ei varmasti ole epäselvyyttä

on jonkin verran epäselvää miten kiinnostavaa tällaisten talojen rakentaminen on

siis siellä jo aamupäivällä on tämä asia käynyt selvästi ilmi

tähän päästökauppakysymykseen vielä ja tähän talousvaliokunnan mietintöön ja taistelijan talossa oleva namie teen torstaina ympäristövaliokunnan lausuntoon

se on ajateltu rakentamisen käynnistäjälle ikään kuin korvaukseksi tästä sekatalojärjestelmän aiheuttamasta hallinnon kalleudesta ja siihen liittyvistä erityisjärjestelyistä